tulee suuria ruskeita kenttiä

me voimme tarjota sellaisia palveluita joita ei ikinä voi olla mehiläisessä kuten esimerkiksi maksansiirto tai tehohoito tai tällainen vastaava

ja sitten

jos me taas nostamme kaikki kannot ja karikkeet metsästä niin mikä ympäristöministeriön näkemys on siitä mitä tälle metsälle tapahtuu

kyllä tämä uskomus siitä että yksityispalvelut ovat parempia kuin julkiset ei ollenkaan pidä paikkaansa ei ainakaan suomessa

ainoa mahdollisuus hillitä kuntien kasvavia menoja on rakenteisiin puuttuminen ja tämä edellyttää suurempia kuntia harvempia terveyskeskuksia ja erikoissairaanhoidon keskittämistä

oppositio taas haukkuu terveydenhuoltolakia vaikka olette pääasian tästä laista hyväksyneet

en kannata keskustan ehdotusta sosiaali ja terveyspiireistä kaikkialle maahan vaan kannatan sitä että vastuu tulee kussakin viidessä alueessa erva alueelle eli sille alueelle joka käsittää yliopistosairaalan ja lääketieteellisen tiedekunnan

minulla on tässä se oecdn raportti joka osoittaa että hyvinvointiin vaikuttavat monet muutkin seikat kuin pelkkä tulo esimerkiksi hyvä terveydenhuolto vanhustenhoito ja niin edelleen

se on erinomainen laki siinä mielessä että se velvoittaa kuntia järjestämään terveydenhuoltoa vahvistamaan perusterveydenhuoltoa

ja kun saamme tämän sote lain joka myös on luvattu tällä kaudella niin myöskin tähän järjestämiseen tulee lisää pykäliä

mitä lainsäädäntöteitse vielä voisi tehdä vanhustenhoidon parantamiseksi paitsi tämän omaishoidon tuen parantamisen

terveydenhuollon järjestämiseksi on jotain tehtävä muuten eivät rahat riitä ja hyvänä pohjana on ministeri risikon ehdotus joka ei mielestäni suinkaan tarkoita paras hankkeen vesittämistä vaan paras hankkeen vauhdittamista siten että kunnat todella yhtyvät palvelukokonaisuuksiksi

jos luette tätä lakia tarkasti ehkä kaikki eivät ole lukeneet niin siellähän on tämä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma se on järjestämis ja rakennepykälä ja sitten on erva alueiden vastuupykälät jotka myöskin antavat ohjeet siitä millä tavalla erikoissairaanhoitoa täytyy järjestää

erkki virtasen mukaanhan se tietenkin on kelakorvausten poistaminen

tätä valtion panostusta ei olisi tarvittu jos lääkelaitos olisi saanut toimia rauhassa entisessä paikassaan ja tehtävät olisi jaettu thlssä niille ihmisille jotka niitä nytkin tekevät

millä tavalla te hoidatte puolet meidän hammaspuolen potilaistamme jotka nyt ovat yksityishammaslääkäreiden hoidossa jos te poistatte heiltä kelakorvaukset

ryntäävätkö ne kaikki potilaat sitten julkisen hammashoidon piiriin

eli alueellistaminen todella maksaa

sen tuloksena on osaamisen häviäminen ja valtavat suunnittelukustannukset ja uudella paikkakunnalla toiminnan aloittaminen kestää kauan

en usko että se on mikään hyvä suunnitelma

kyllä tässä nyt haukutaan ihan turhaan tätä asiaa koska tämä on erinomainen alku ja uskon että kun ammatti ihmiset pääsevät tätä soveltamaan niin tästä tulee todella hyvää jälkeä

sen vuoksi ehdotankin että ensi eduskuntakaudella ei ole enää alueellistamista nykymuodossaan vaan aluekehitystä josta myös ed

ja olen kuullut että ammattihenkilöt ovat innostuneita tämän lain toteuttamisesta

edustaja lääkäri päivi räsäsen motivaatiota hänen puheessaan on ihan mahdoton ymmärtää

luuletteko todella että he eivät osaa hoitaa näitä potilaita

arvoisa puhemies

pulliainen oli hyvin huolissaan tästä reseptistä mutta sehän koskee siis vain noin sataa hoitajaa joita on tarkoitus aluksi kouluttaa

meidän on pakko keskittää niitä jonkin verran ja tämä ongelma on koko maassa että ei voi olla niin monta pientä yksikköä

yhtäkkiä te vaaditte valtion rahaa tällaiselle yksityiselle laitokselle kun julkinen terveydenhoito on jo järjestänyt näiden reumapotilaiden hoidon ja kussakin keskussairaalassa on omat reumalääkärinsä

arvoisa puhemies

pitää olla keskitettyjä yksiköitä

virtaselle

meillä on hoitotakuulainsäädäntö ja jos meidän jonot esimerkiksi kaihileikkaukseen ovat niin pitkät että hoitotakuun sisällä eli kuudessa kuukaudessa potilas ei pääse hoitoon meidän on pakko ottaa ostopalveluja jos emme omissa tiloissamme ja omilla lääkäreillämme ja hoitajillamme pysty purkamaan niitä jonoja

päinvastoin

siis potilas maksaa sen jälkeen vähemmän kun hän pääsee toisella kerralla hoitajan vastaanotolle ja sitten toisella kerralla taas lääkärin vastaanotolle

terveydenhoidossa on suuri potentiaali järjestää se paremmin ja valtionosuudet olisivat yksi tapa millä näitä voitaisiin järjestellä kun niitä vähennettäisiin semmoisista paikoista missä niitä on selkeästi liikaa

haluaisin ensin oikoa muutamia väärinkäsityksiä mitä täällä salissa on tänä iltapäivänä ollut muun muassa se että itse suhtaudun keikkalääkäreihin erittäin epäillen

ei se heti pääse hoitoon se ihminen kuitenkaan vaan se on budjetoitu se palveluseteli

siis tämähän vain säästää rahaa sekä potilailla että kunnilla

räsäselle minä haluaisin vastata siihen vetääkö tämä lääkäreitä yksityispuolelle

jos terveyskeskuslääkäreille saataisiin ammatinharjoittajamalli niin me pääsisimme eroon keikkalääkäreistä jota en pidä hyvänä tapana hoitaa julkista terveydenhoitoa

en usko että näin enää käy koska olen kuullut että esimerkiksi töölön sairaalaan on erittäin paljon lääkäreitä tullut erikoistumaan ja he pysyvätkin julkisella puolella

jos palveluseteli toimii muissa pohjoismaissa ja hollannissa niin miksei se toimisi suomessa

siihen on nyt latautunut liian paljon vääriä odotuksia

omasta mielestäni se on lähinnä ostopalveluiden vaihtoehto silloin kun on kysymyksessä yksinkertainen palvelu jota ei tarvitse kilpailuttaa

jos ed

tiusanen jää ratikan alle mannerheimintiellä niin ette silloinkaan huuda että palveluseteli palveluseteli vaan kyllä nämä tapaukset jäävät edelleenkin julkiseen terveydenhoitoon tai sitten teidän täytyy mennä työterveyshoitoon jos teillä on semmoinen

arvoisa rouva puhemies

ensimmäiseksi tästä vaaleilla valitusta seutuhallinnosta

helsingissä me olemme antaneet palveluseteliä varattomille ihmisille jotka ovat kotihoidon piirissä koska kotihoitaja ei ehdi siivota pestä ikkunoita käydä kaupassa

me helsingin kaupunginvaltuusto vierailimme kainuussa viime kesänä ja meidän mielestämme kainuu on yksi kunta mutta siellä on kaksi hallintoa

me annamme näille varattomille asiakkaille sen suuruisen palvelusetelin että he voivat ostaa markkinoilta tällaisen palvelun

jos ihmisellä on itsellä varaa eli hyvä eläke niin hän ei saa tätä palveluseteliä eli se on hyvin tiukasti tulosidonnainen ainakin meillä helsingissä

seutu on euroopan nopeimmin kasvavia metropoleja

helsingin kilpailukyvyn vahvistaminen on koko kansan etu kuten olemme jo kuulleet moneen kertaan

helsinki ei kilpaile suomen muiden kaupunkien tai taajamien kanssa vaan muiden itämeren metropolien kanssa

sitten meillä on lista niistä palveluntuottajista hammaslääkäreistä joiden ei tarvitse olla kilpailutettuja

kohta puolet maahanmuuttajista asuu helsingissä koska ulkomaalaiset asukkaat mielellään muuttavat sille seudulle missä heidän heimoveljensä jo asuvat

sitten potilas valitsee lähimmän hammaslääkärin johon hän sitten menee tämä seteli kourassaan

rossi sitä mieltä ja se on vain helsinkiläisen kansanedustajan mielipide että väkisin alueellistamista ei pitäisi tapahtua vaan meillä pitäisi olla alueiden kehittämislaki eikä alueellistamislaki

minusta tämä alueellistamislaki on liian kapea tähän maahan

kuten ministeri moneen kertaan sanoi tämähän on täysin kunnan vastuulla ja kunnissa yleensä ei ole kovin paljon rahaa tämmöiseen tarkoitukseen joten sitä ei ihan varmastikaan anneta jollekin rikkaalle vuorineuvokselle lonkkaproteesia varten vaan kyllä hän menee itse hoidattamaan lonkkansa ja maksaa koko jutun itse

siitä on esimerkiksi päijät häme hyvä esimerkki siellä ne toimivat mutta se ei ehkä sovi kaikkialle maahan joten sitä ei pidä myydä yksin vaan meidän täytyy nyt lähteä suunnittelemaan onko se risikon malli vai onko se sosiaali ja terveyspiirimalli

marjaana koskinen antoi kyllä täysin väärän kuvan työnantajien osuudesta sairausvakuutuksen menoissa koska meillähän on siis tämä työtulovakuutus ja sairaanhoitovakuutus

palvelusetelin käyttö on vielä myös aika tavalla alussa ja se soveltuu asumispalveluihin te ette ole yhtään puhuneet näistä sosiaalipalveluista kotipalveluihin laitosperhepäivähoitoon päivähoitopalveluihin ja mahdollisesti terveyspalveluihin myöhemmin kun näemme minkä tyyppistä palvelua me eniten tarvitsemme mutta uskoisin että yksinkertaisiin palveluihin kuten hammaslääkärihoitoon tai silmälääkärissä käyntiin

me pyrimme tiiviiseen kaupunkirakentamiseen joka on ekologisesti tehokkainta ja lyhentää työ ja koulumatkoja ja mahdollistaa keskitetyt palvelut

palveluseteli lisää valinnanvapautta mutta se nyt ei suinkaan ole pääasia vaan se on ehkä enemmänkin ostopalveluiden korvike

arvoisa herra puhemies

erittäin miellyttävää keskustelua tänään kaikki ovat varsin yksimielisiä ja suomalainen ruokahan on terveellistä tuotettu kestävästi ja turvallisesti

lääkärikollegani ovat olleet huolissaan siitä kuka määrää eli antaa tämän palvelusetelin

siis ei ollenkaan pidä paikkaansa että työnantajan osuus kokonaissairausvakuutusmaksusta olisi pienempi kuin meidän palkansaajien

jos nyt terveyskeskuslääkäri antaa palvelusetelin polvivaivaiselle potilaalle ortopedillä käyntiin esimerkiksi polven tähystystä varten voi käydä niin että yksityinen lääkäri todella tekee sen polven tähystyksen vaikka se ei ollut tarpeellinen

pääkaupunkiseudun ongelmana on kilpailu hyvistä veronmaksajista jolloin kukin itsenäinen kaupunki helsinki vantaa espoo kauniainen yrittää houkutella hyvin toimeentulevia asukkaita ja perheitä

hyvää suomalaista ruokakulttuuria on muun muassa työpaikkaruokailu

suurin osa meistä syö työpaikalla ja se on työnantajan tukemaa useimmiten ja lisäksi meidän koululaisemme ja päiväkotilapsemme saavat ilmaisen

sen takia on erinomaisen tärkeää että sen setelin antaa nimenomaan sen alan spesialisti eli julkisen puolen ortopedi antaa sen setelin potilaalle jos oma jono on niin pitkä ettei polven tähystykseen pääse

siis ei seutuhallintoa vaan yksi yhtenäinen kunta

toivottavasti se joskus syntyy

suomessa kuitenkin on aika huono ruuanvalmistuskulttuuri emmekä me osaa nauttia yhteisistä aterioista kuten monissa muissa maissa osataan

en usko että tämä huimasti lisää yksityisiä terveyspalveluja jos toimimme tässä oikein ja kelakorvauksethan säilyvät edelleenkin

arvoisa herra puhemies

meiltä ovat hävinneet torit

palvelusetelin käyttö on mielestäni täysin positiivinen asia mutta se tulee vielä hakemaan muotoaan tässä vuosien aikana

tiedän kyllä että ruotsinkielisellä rannikolla nuuskankäyttö on hyvin yleistä

mutta täytyy sanoa että se ai heuttaa kuten tässä on aikaisemminkin sanottu erittäin voimakasta riippuvuutta

elimen luovuttajat suomessa ovat yleensä aivokuolleita vainajia ja kuten tiedämme elinluovuttajista on ollut suurta puutetta

jos samaa periaatetta nyt noudatetaan että nuuska jotenkin voitaisiin sallia niin sitten te varmasti sallisitte myös huumausaineiden käytön koska sehän on ihan sama logiikka kaiken pitäisi olla sallittua

tässä keskustelussa on paljon epäilty että tämä hallituksen esitys nyt olisi pelkästään fiskaalinen mutta niin kuin hallintoneuvoston puheenjohtaja ed

salo sanoi niin kyllä sillä aivan varmasti tulee olemaan myös kansanterveydellisiä vaikutuksia koska nämä molemmat aikaisemmat veronalennukset ovat johtaneet alkoholinkulutuksen pieneen laskuun pieneen mutta kuitenkin selvään

monet perheet ostavat vain valmisruokaa ja erilaisia eineksiä pitsoja ja laatikoita

tämä on hyvin ymmärrettävää sillä elimethän otetaan vainajalta joka on kuollut äkillisesti on yleensä nuori omaiset ovat erittäin järkyttyneitä ja heidän on hyvin vaikea muodostaa tätä kantaa äkisti

ja nyt jos me painotamme tämän veronkorotuksen nimenomaan näihin vahvoihin juomiin niin me saamme varmasti enemmän hyvää aikaan sillä nämä kaikista vaikeimmat tapaukset joita siis lääkärit ja poliisit kohtaavat ovat juuri näitä vahvojen viinojen juojia

on todettu että allergiat aiheutuvat siitä että elämme liian hygieenisissä olosuhteissa

emme saa allergeeneja nuorena elimistöömme ja sitten kun vähän vanhempana kohtaamme tämän vieraan valkuaisaineen tulemme sille allergiseksi

tämä muotoilu on myöskin perustuslakivaliokunnan hyväksymä

epäterveelliselle ruualle voidaan asettaa näitä haittaveroja ja makeisissa ja limsoissahan se toimii hyvin mutta esimerkiksi rasvavero on jo erittäin vaikea kysymys koska sehän riippuu ihan täysin siitä kuinka paljon sitä sikaa syödään

kaikki elinsiirrothan tehdään täällä meillä hyksissä

elinsiirtotoiminta on erinomaisen kustannustehokasta ja uskommekin että keskussairaalat ymmärtävät että tämä lakimuutos nyt lisää näitä luovuttajia ja tällä tavalla pystymme säästämään kustannuksissa koska jos munuainen siirretään niin tämän henkilön hoito on paljon halvempaa kuin keinomunuaishoito ja maksan sydämen ja keuhkojen siirrossa taas on kysymys inhimillisistä arvoista ja ihmiselämästä

kannustinveroa on vielä vaikeampi asettaa koska en ymmärrä miksi esimerkiksi australiasta tuotettua kiivihedelmää täytyisi tukea suomessa laskemalla sen alvtä

suomalaiset elävät ihanneympäristössä hyvän ruuan tuottamiseksi ja ilmastonmuutoksen edetessä meidän kasvuolosuhteemmekin paranevat ja silloin toivottavasti ruoka tulee yhä edullisemmaksi

tämän hallituksen esityksen sisältönä on myöskin muutos asiakasmaksulaissa ja sairausvakuutuslaissa jos kyseessä on elävä luovuttaja

ruokaa vaan pitäisi voida ostaa läheltä

meillä pitäisi olla enemmän suoramyyntejä

meillä pitäisi olla kauppahalleja toreja kivijalkamyymälöitä joihin myös vanhukset ja huonokuntoiset ihmiset pääsisivät ja meidän pitäisi luopua tästä ylihygieniasta joka tässä maassa todella tuhoaa ruuan makua

näitä eläviä luovuttajiahan on meidän organisaatiossamme varsin vähän yleensä ne ovat vanhempia jotka luovuttavat elimen lapselleen jos kuollutta luovuttajaa ei löydetä

tällöin jos on elävä luovuttaja niin työnantajalle tulee oikeus saada tämän luovuttajan päiväraha sillä tavalla että hän voi maksaa palkan tälle elimen luovuttajalle ja elimen luovuttajan ei missään tapauksessa tarvitse maksaa mitään asiakasmaksuja

tämä esitys on erittäin positiivinen se on yksimielinen ja uskoisimme että tämän avulla taas löytyy semmoisia vainajia joiden elimiä voidaan käyttää toisten ihmisten auttamiseksi